ja sen takia nyt meidän on syytä toimia niin että maapallon elinmahdollisuudet säilyvät ympäri koko tuon pallon eikä niin että vain tietyt osat ovat niitä joissa voidaan elää

arvostettu puhemies

euroopan eri maiden holtittoman taloudenhoidon korjaaminen ja pelastaminen on vastenmielistä toimintaa mutta me vain olemme sen tilanteen edessä että näitä asioita on pakko laittaa kuntoon

kysyisin valtiovarainministeri urpilaiselta onko teillä valtiovarainministerinä valmiutta lisäsopeuttamiseen jos tilanne sen näköiseksi tulee vai valitaanko silloin lisävelan tie

olen edustaja jalosen kanssa hyvin samaa mieltä siitä että tulevaisuudessa tämä olisi minun mielestäni syytä säätää pakolliseksi

kulttuuriviennin tukemiseen tuli miljoona euroa ja myös useiden taiteenalojen rahoituksiin tuli lisärahoitusta ja syy on ainoastaan se että me suomalaiset olemme ahkerasti pelanneet

arvoisa puhemies

näin tässä valitettavasti on käynyt kun ne jokaisen kylän osuuskaupat ovat yhtyneet ja on syntynyt ylimaakunnallisia erittäin suurilla alueilla toimivia yhteisiä s ryhmän keskittymiä

nato ei ole suomalaisille kelvannut mutta juhlapuheissa pohjoismainen yhteistyö on kelvannut tai kelpasi ainakin siihen asti kunnes ensimmäinen tällainen yhteistyötehtävä tuli pöydälle

on toki myös se mahdollisuus että nuoriso käyttää väärennettyjä papereita tämäntyyppisessä toiminnassa eli syyllistyy harhauttamiseen

epäilen mutta todennäköisesti jonkin ajan päästä tätä lakia korjataan ja tarkennetaan ja tiukennetaan ja silloin tästä tehdään pakollista

liikunta taide kulttuuri saavat siis rahoituksensa veikkausvoittovaroista ja on erittäin hyvä että nyt suomen linja on myös eussa ensimmäistä kertaa eun historiassa hyväksytty eli eu on hyväksymässä sen että myös kansallisia monopoleja voidaan hyväksyä tämän tyyppisessä toiminnassa

osa huijasi jo euroon tullessa ja osa sitten eurossa ollessaan

se on oma lukunsa ja tietysti aina tällaisen lainsäädännön tekeminen antaa pieniä tulkinnan mahdollisuuksia ja näytön vaikeutta mutta lähtökohtaisesti ed

oikeastaan varmasti yksi iso syy miksi tästä ei tässä vaiheessa pakollista tehty oli se että tätä eri tahot vastustivat vain sen takia että he pelkäävät näitä kustannuksia mitä tämä aiheuttaa

tasavallan presidentti sauli niinistö on hyvin kuvannut sitä euroalueen solidaarisuutta jota silloin aikanaan esillä pidettiin

hän on kuvannut sitä sillä että parasta solidaarisuutta on se että pidetään huolta omasta taloudesta ja tässä valossa suomi on ollut solidaarisista solidaarisin

islantiin voitaisiin nyt mennä lentämään ilman edes itsepuolustukseen tarvittavia aseita

me olemme nyt ensimmäistä kertaa eussa yhdessä pystyneet kirjaamaan tällaisen lauseen yhteisiin asiakirjoihin ja se on erittäin merkittävää

toki voisi miettiä myös sitä voisiko tupakan myynti olla jopa luvanvaraista pitääkö jokaisessa kioskissa kaupassa olla välittömästi mahdollisuus tupakan myyntiin

kirjaus aiheuttaa ongelmatilanteita palveluntuottajien keskuudessa

mutta itse koen arvoisa puhemies niin että tässä salissa hirveän vähän uskalletaan puhua siitä uhasta joka on meidän urheilun kulttuurin liikunnan rahoituksessa

esimerkiksi päijät hämeessä toimiva tuoterengas kuntayhtymä tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa lahden kaupungille monivuotisella sopimuksella

tilanne on kesän aikana muuttunut aika oleellisesti ja työttömyyttä on tullut suomeenkin lisää ja myös isoja irtisanomisia

täällä joku perussuomalaisten kansanedustajista totesi että heille tärkeintä on turvata suomalaisten hyvinvointi myös tuleville sukupolville ja sitä nimenomaan tässä nyt tehdään

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että moni urheiluseura voisi kokea että onko se tässä nyt pakollista kun se on tuo meidän naapurin isä taikka naapurin rouva tai täti joka täällä on mukana

mielellään sellaisen päivitetyn tilannekatsauksen kuulisin myös työministeri ihalaiselta

tuoterengas olisi järkevintä uuden kuntalain kirjauksen vaatimana muuttaa osakeyhtiömuotoon mutta kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää osakeyhtiössä

pelko on se mitä oikeasti tapahtuu tulevaisuudessa vaikka eu on nyt linjannutkin että he hyväksyvät sen että voi olla kansallisia monopoleja tämän tyyppisessä toiminnassa jos rahat käytetään vastuullisesti niin kuin tässä meidän mallissamme toimitaan

jos me noudattaisimme sitä politiikkaa että piuhat otetaan irti ja annetaan kreikan ja muiden maiden mennä konkurssiin holtittomaan tilaan niin me tiedämme sen ja sen tietävät myös keskusta ja perussuomalaiset mikä olisi tilanne suomessa sen jälkeen

tästä laajentumisesta on muistomerkkinä teiden varsilla tyhjillään seisovat yrittäjävetoiset kesoilit ja muut huoltoasemat

valiokunnan puheenjohtaja edustaja korhonen kävi läpi tämän lain ja tämä myös puhutti meitä ympäristövaliokunnassa varsin paljon

se on hyvä li säys

tämä on yksi esimerkki kuntakentältä tilanteesta jossa kuntalain uusi kirjaus ja toimintaan liittyvä muu lainsäädäntö tässä tapauksessa laki kuntouttavasta työtoiminnasta johtavat mahdollisesti kuntakoneistoa rasittavaan päällekkäisyyteen ja lisäävät byrokratiaa

on totta että se naapurin setä tai naapurin täti voi olla sellainen henkilö joka jossain vaiheessa on näiden kuvaamieni otsikoidenkin takana

voi silloin kysyä hyvin onko tämä osuuskuntalaki toiminut oikealla tavalla ja minun mielestäni ei ole

kyse on siis pakkausjätteen täyteen tuottajavastuuseen siirtymisestä joka on osa viime kaudella hyväksyttyä jätelain kokonaisuudistusta

mutta kyse on siitä että suomessa ei olekaan monopoli vaan meillä on tripoli

nyt olemme perustamassa ja vahvistamassa euroopan vakausmekanismi evmää ja se on merkittävä ratkaisu kriisien hallinnassa

jos osuuskuntalaissa on tavoitteena se että tuotto tulee joko jakaa näille omistajille ovat ne bonuksia tai plussapisteitä minä se sitten jaetaan siellä tai sitten pitää investoida tai pitää laskea hintaa niin viime vuosina joka kerta on tällainen ylisuureksi kasvanut osuuskunta valinnut käyttökohteeksi investoinnit minun mielestäni ylisuuret investoinnit ja aggressiivisen kilpailun

sen takia itse toivon että tästä tehdään myöhemmin pakollista ja ratkaisuna olen esittänyt samaa jota edustaja jalonen esitti juvonen

jo silloin itse olin ympäristövaliokunnassa kun tätä asiaa käsittelimme ja jo silloin käytin puheenvuoroja joissa epäilin millä tavalla tällainen järjestelmä tulee toimimaan pitkien etäisyyksien maassa

pidän sitä hyvänä että jyrki kataisen hallituksen aikaan tätä euroopan talouspolitiikkaa on tiukennettu merkittävällä tavalla mari kiviniemen hallituksen ajoista

pystyäksemme takaamaan jatkossakin laadukkaat palvelut kunnille tulisi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta muuttaa niin että tämän kaltaisilta palveluntarjoajan työtä hankaloittavilta ongelmatilanteilta vältyttäisiin

veteraanien kuntoutusrahat

meillä on veik kaus meillä on raha automaattiyhdistys ja meillä on toto joilla kaikilla on tietyllä tavalla oma toimintasektorinsa mutta kuitenkin myös päällekkäistä kilpailua päällekkäistä toimintaa

anteeksi puhemies anteeksi juvonen edustaja juvonen esitti että tämä voisi toimia hieman samalla tavalla kuin työhön mennessä pyydetään esittämään lääkärintodistus siitä että olet terve ottamaan viran taikka työn vastaan

nyt muun muassa on tuotu vakuudet kreikan toiselle lainaohjelmalle sijoittajavastuu toteutuu nyt konkreettisesti kriisinhoidossa ja näitä asioita on ministeri urpilaisen johdolla määrätietoisesti pidetty esillä ja toimittu entistä paremmin niin että suomalaisten etu tässä kokonaisuudessa toteutuu

itse uskon siihen että se tulee toimimaan kyllä tiiviisti asutuilla kaupunkiseuduilla missä matka näille keräyspisteille ei tule olemaan pitkä ja missä on runsaasti tätä materiaalia kerättävänä mutta edelleen olen sitä mieltä että ei tämä hyvin tule toimimaan koko suomessa pitkien etäisyyksien maaseudulla

näillä perusteilla lakia tulisi muuttaa niin että kuntouttava työtoiminta voi jatkua myös esimerkiksi kunnan täydellisesti alleviivaan kunnan kokonaan täydellisesti omistamassa yhtiössä

en ymmärrä sitä minkä takia me haluamme nyt leikkiä tällaisella vakavalla asialla levittää suurin piirtein bensaa siihen kytevään kasaan joka eussa mahdollisesti räjähtää päälle

arvoisa puhemies

se on jättänyt ministerille oman esityksensä jo viime vuoden joulukuussa ja asia on etenemässä niin kuin ed

on hyvä että ministeri risikon johdolla lapsilisiä nyt korotetaan määrätietoisesti ja nimenomaan niin että ensin tuo korotus yksinhuoltajille ja nyt sitten kolmannesta lapsesta lähtien

se voisi olla ihan toimiva malli niin että tällaiseen työhön menevällä vapaaehtoistyöhön menevällä tulisi olla jonkin ikäinen rekisteriote itsellä mukana

eli on menty erittäin kovalla voimalla sellaisille alueille missä on ollut pieni kauppa yrittäjävetoinen kauppa ja siellä hinnat on laskettu hetkeksi alas kauppa on ollut tappiollinen

mutta toivon että ministeri ei anna periksi tässä yhteisessä tavoitteessamme lapsilisien indeksiin sitomisesta

mitä tulee sitten nuuskakysymykseen niin itse vaikka tämä työryhmä on esittämässä että nuuskan maahantuonti myynti ja muu luovuttaminen kiellettäisiin suhtaudun siihen niin kuin puheenvuoroni alussa sanoin hieman kriittisesti

luulisin että se voisi ratkaista tämän kustannuskysymyksen ja olla ratkaisu siihen että tässä päästäisiin myös pakollisuuden osalta eteenpäin

ranska on luovuttamassa jo tänä vuonna venäjälle massiivisen sota komento ja hyökkäysaluksen joka tulee osaksi mustanmeren laivastoa päätukikohtana krimin niemimaalla oleva sevastopol siis ukrainalta vallatulla alueella

ja sanon oman mielipiteeni eli itse peruisin päivähoitomaksujen korotuksen sen takia että ne eivät lisää tuloja ja ne mahdollisesti myös vähentävät verotuloja ja pakottavat äidit koteihin

sen takia valiokunnassa itse erityisesti pidin useammankin puheenvuoron siitä että pitää taata se että verkon vähimmäisvaatimus olisi se että siellä mistä ihminen esimerkiksi ruuan hakee pitäisi olla tämä pakkausjätteen keräyspiste eli etäisyys ei saisi muodostua sitä pidemmäksi

tämän esityksen tavoitteena joka meillä puolustusvaliokunnassa on ollut käsittelyssä on lisätä kykyä vastata nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin

mutta kaksi asiaa jotka haluan esille nostaa

kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta

omaishoito josta on paljon puhuttu on aina edullisempi ratkaisu kunnalle niin kuin esimerkiksi vammalassa on tehty päätöksiä

kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen rekisteröidyn säätiön osakeyhtiön valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa

sen alla voi yhtä hyvin toimia tulevaisuudessakin osa alue joka kohdistaa rahansa toton tapaan hevosurheilulle taikka raha automaattiyhdistyksen tapaan siihen sektoriin tai veikkauksen tapaan veikkauksen puolelle mutta pitää olla yksi yhteinen toimija

itse asiassa kun edellisen kerran tätä peruspankkipalvelulakia korjattiin niin silloin hallitus olisi ollut valmis sisällyttämään niihin myös verkkopankkitunnukset sekä pankkikortit

haluan hivenen laajentaa vielä tätä keskustelua kun tämä on kuitenkin lähtenyt tästä työ ja virkasuhteesta laajentunut opiskelijoihin nyt laajenee vapaaehtoistyöntekijöihin

en tiedä onko meidän syytä mennä niin pitkälle tuossa lainsäädännössä että lähtisimme kieltämään nuuskan käytön täysi ikäisiltä ihmisiltä

mutta se on hyvää tässä lainsäädännön uudistuksessa että tämä nyt helpottaa näiden pienien ja minun mielestäni aitojen osuuskuntien perustamista joille suomessa on runsaasti tilaa

me emme siis voi viedä tällä hetkellä maitoa ja voita venäläisille mutta samaan aikaan voimme muka myydä sotalaivoja sotaa käyvälle venäjälle

kysynkin ministeriltä onko joitain toimenpiteitä tulossa joilla omaishoidosta tehtäisiin kaikille sitä tarvitseville aito mahdollisuus ilman että kunnat voivat tässä käyttää harkinnanvaraa joka on usein sitten vielä kalliimpi

haluan nostaa esille sen ja toivon että seuraavassa vaiheessa tämä kohdistetaan koskemaan myös lyhyitä työ ja virkasuhteita eli alle kolmen kuukauden pätkiä ja koskemaan myös sijaisia

nykyinen käytäntö joka on eu lainsäädännönkin mukainen nuuskan maahantuonti myynti ja luovuttaminen on kielletty koko eun alueella lukuun ottamatta länsinaapuriamme ruotsia on minun mielestäni varsin riittävä ja järkevä ratkaisu

eduskunta kuitenkin päätti silloin rajata niin että vain visa electron tyyppinen maksukortti kuuluu näihin peruspalveluihin

emme me voi samanaikaisesti tuomita ja asettaa pakotteita mutta kuitenkin myydä modernia hyökkäyskalustoa sotaa itsenäistä maata vastaan käyvälle kansalle

kunnan tulee antaa tieto työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta

kyllä tekijänoikeuksiin varmasti järkeä tarvitaan

aivan lopuksi vaikka kello hieman menee yli totean vielä sen että minun mielestäni suomessa pitäisi myös lähteä miettimään sitä voisiko sen jälkeen kun meillä olisi yksi aito monopoliyhtiö jonka alla nämä voisivat sitten toimia ja jakaa sen rahan täysin samalla lailla kuin tänäkin päivänä pitäisikö meidän miettiä myös sitä että ne lähtisimme lähteä monopolin rinnalle myös eun hyväksymään rajoitettuun lisenssijärjestelmään esimerkiksi tiettyjen nettipelien kohdalla

arvoisa puhemies

en siis tässä ota kantaa itse tuohon kuntouttavaan työtoimintaan

pankkikortti jätettiin silloin ulkopuolelle ja syynä oli että pankkikorttia voidaan periaatteessa käyttää niin että tili voidaan ylittää tuon pankkikortin kautta

mitä tällainen toiminta kertoo eusta

siellä on korjattavaa ja sen takia hallitus jo valmisteleekin omaa esitystä joka on nyt ollut jo lausunnoilla hallituksen esityksenä ja palaan siihen muutamalla sanalla lopussa

jos tämä kauppa toteutuu se on moraalitonta ja surullistakin

puhelin soi ja pyydetään ja toivon että siinä voisi olla tällainen taskussa mukana vietävä rekisteriote hyvä ratkaisu ja myös kun edustaja pelkonen oli poissa ja tiedän hänen kanssaan tästä keskustelleena hänenkin tätä kannattavan että pohditaan sitä onko tätä taustojen selvittämistä syytä laajentaa tulevaisuudessa vähintäänkin vammaisten parissa toimivien ihmisten työ ja virkasuhteessa toimivienkin ihmisten taustojen selvittämiseen ja ehkä pohtia myös ikäihmistenkin tilannetta

arvoisa puhemies

siitä ei ole kyse vaan siitä että jos kunnalla on tällainen organisaatio joka toimii ja on toiminut hyvin niin sitä toimintaa voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa

mitä te arvoisa pääministeri ja te arvoisa ulkoministeri olette valmiita tekemään tämän kaksinaismoralismin ja kaksoisstandardin estämiseksi

nuuska aiheuttaa tutkimusten mukaan tupakkaa nopeammin nikotiiniriippuvuutta eikä ole kansanterveydellisesti perusteltua päästää uusia tupakkatuotteita suomen markkinoille eli olen kyllä ed

eduskunta ei kuitenkaan ottanut kantaa verkkopankkitunnuksien luonteeseen ja näin ollen olemme tässä tilanteessa jota nyt vasemmistoliiton kansanedustaja jari myllykoski on lakialoitteellaan korjaamassa

meillä puolustusvaliokunnassa kävi iso määrä asiantuntijoita kävimme perusteellisen keskustelun tämän asian ympärillä

minulla oli juuri vieraana vastaavanlaista toimintaa työkseen tekevä henkilö ja hänen kanssaan kävimme keskustelua siitä minkälaista kuntouttavan työtoiminnan tulee olla ja millä tavalla se voi olla toimintaa lähellä esimerkiksi yritystoimintaa taikka normaalia työtä

en usko siihen että suomalaiset toimijat raha automaattiyhdistys taikka muut voivat täyttää sen peli innon ja halun joka suomalaisilla internetin käyttäjillä on ja silloin meidän kannattaisi miettiä sitä että meillä olisi lisenssijärjestelmä

täytyy kuitenkin todeta tässä edellä puhuneille että ei tässä lainsäädännössä olla mitään kieltämässä

arvoisa rouva puhemies

minun mielestäni tänä päivänä on perusteltua lisätä verkkopankkitunnukset pankin peruspankkipalveluihin ja etsiä sitten jokin muu keino rajata sieltä pois esimerkiksi niitä toimintoja jotka eivät ole välttämättömiä

näitä toimenpiteitä joita tuossa toin esille joilla voidaan tupakan käyttöä ja saantia rajoittaa olen kuitenkin itse valmis kannattamaan ja nimenomaan niin että me pystyisimme suojaamaan ala ikäisiä lapsia joihin aikuisten vastuun pitäisi ennen muuta kohdistua

arvoisa puhemies

hivenen olemme jo kaukana ehkä ihan tästä asian ytimestä mutta edustaja vikman nosti esille tuon ratsastuksen ja viittasi siinä valtion ohjaamiin tukiin liikuntapaikoille

tässä lainsäädännössä nimenomaan ollaan ainoastaan lisäämässä informaatiota niin että nopeasti jo vaikkapa tv ohjelman alussa peleistä tutulla pegi järjestelmällä tv ohjelman katsoja näkee pitääkö tuo ohjelma sisällään alkoholia väkivaltaa seksiä tai jotain muuta ja se näkyy saman tien sieltä merkeistä

toimintaympäristön muutos ja suomen geostrateginen asema sotilasliiton rajalla ja suurvallan naapurina on otettava huomioon laadittaessa johtopäätöksiä puolustusvoimien mitoituksesta ja tulevaisuuden kehittämisestä

mitä tulee tähän nykyiseen maksukattoon haluan nostaa tähän keskusteluun esimerkin maalaiskunnasta missä itse asiassa tämä maksukatto on tehnyt sen että tätä palvelua ei ole tarjolla kenellekään

me saisimme näitä kansainvälisiäkin toimijoita suomeen saisimme heidän rahoistaan voitoistaan osan tähän samaan jakopottiin kulttuurille ja taiteelle ja urheilulle ja myös pystyisimme valvomaan heidän toimintaansa

tämä tyttö jäi siinä kiinni ja poliisi vei hänen tietokoneensa ja sen jälkeen tuli se mediakeskustelu mikä syntyi

itse hevosmiehenä ja ratsastajana ja valtion liikuntaneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtajana haluan kyllä pöytäkirjaan nyt oikaista että olemme tällä kaudella tukeneet myös ratsastusmaneesien rakentamisia tähän maahan

valitettavasti vaikka tämä esitys on hyvä ja menee parempaan suuntaan tämäkään laki ei estä tulevaisuudessa sitä että tällainen henkilö joka kuopiossa pääsi pedofiilina nuoren tukihenkilöksi tämä laki ei estä tulevaisuudessa sitä että hänen kaltaisensa ihminen voisi olla vastaavassa tehtävässä myös jatkossa

sen pitää tietysti olla mahdollisimman lähellä normaalia työtä niin että sieltä löytyisi se aito tie takaisin työelämään ja kiinni siihen arjen kylkeen

tällä hetkellä verkkopankin kautta esimerkiksi tilin avaaminen on mahdollista ja sitä ei välttämättä ole syytä tarjota mutta nämä tietyt palvelut on syytä löytää

viime vuosien erilaiset paikalliset ja alueelliset kriisit joihin on liittynyt asevoimien käyttöä ovat tapahtuneet hyvin yllättävästi ja nopeasti ja näihin on nyt puolustusministeri niinistön johdolla maamme hallitus nopeasti reagoinut

eli on pieni kyläkoulu ja siellä olisi tarvetta ja tämä esimerkki tulee omasta kunnastani

siinä mielessä tietysti olen rkpläisten kanssa samaa mieltä että aikuisilla tuota omaa tulkinnanvaraa voi olla enempikin ja sen takia en tuon täyskiellon kannalla ole

valitettavasti siitä joutui myös kärsimään tämä muusikkokin aivan aiheetta ja se oli ehkä sen keskustelun ikävin puoli että häntä syyllistettiin siitä että hänen etujaan puolustettiin

mutta en ota siihen tässä lakialoitteessa siis kantaa eli en esitä muutosta itse kuntouttavaan työtoimintaan enkä puhu sen tarpeellisuudesta sen laajemmin vaan ainoastaan siitä että hallinnollisesti järkevät toimintamallit voitaisiin jatkossakin säilyttää ja toisaalta myös välttyä siltä että syntyy moniportaista turhaa hallintoa ja byrokratiaa

ehkä suurempana on sitten se että näitä verkkopankkitunnuksia käytetään tänä päivänä myös tunnistautumiseen muissa palveluissa esimerkiksi verottajan vero

se näkyy tulevaisuudessa myös samalla tavalla tv ohjelmissa ja näin tuo omavalvonta ja tiedon välittäminen tulee lisääntymään

usein vain kunnissa tehdään näitä valintoja eli laitetaan ne vähäiset veroeurot sellaisiin liikuntapaikkoihin jotka tukevat koululiikuntaa koululiikunnan harrastamista ja sen lisäksi sitten sitä harrastamista jota palloiluhalleissa jäähalleissa ja tämäntyyppisissä on

arvoisa puhemies

täytyy käyttää sen takia yksi puheenvuoro vielä eli olen täysin samaa mieltä näistä mitä tässä tuli esille tämäntyyppisistä tilanteista

hänellä ei ollut itse asiassa edes mahdollisuutta nostaa käsiä ylös ja sanoa että annetaan olla tämän pikkutytön keissin vaan se asia eteni tämän artistin tahdon vastaisesti